se on liikennevalvonnassa liikkuvan poliisin osalta korkealla tasolla ja samoin muutoinkin poliisissa korkealla tasolla ja tuosta osaamisesta on ehdottomasti edelleen pidettävä kiinni

kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan edellytykset vastata kriiseihin vaikuttaa ongelmiin tulee myös turvata ja operaatioihin osallistumisen lisäksi tarvitaan riittävät määrärahat kotimaassa tapahtuvaan varautumiseen ja koulutukseen mikä on sisäministeriön hallinnonalan vastuulla

poliisiammattikorkeakoululla on ja erityisesti tulevaisuudessa tulee olemaan päävastuu tuon osaamisen sekä luomisesta että ylläpitämisestä mutta se ei tietenkään tarkoita sitä etteivätkö ne poliisiosaajat jotka siellä arjessa työtä tekevät olisi myös omalta osaltaan kouluttamassa niitä muita poliiseja siihen työhön

mutta perheiden elämäntilanteet ja vammaisen henkilön yksilölliset toiveet ja tarpeet kuitenkin vaihtelevat ja sen vuoksi mielestäni ei ole tarpeellista lain tasolla rajata mahdollisuutta perheenjäsenen käyttämiseen avustajana

olisi aivan riittävää että se todettaisiin mietinnön tekstissä

nimittäin jos tämä rajaus täällä säilytetään niin kuin nyt valiokunnan enemmistö on sen säilyttämässä varsinkin vielä näin jyrkästi että poikkeuksena ovat vain erityisen painavat syyt niin on kyllä vaarana että kunnissa käytännössä on varsin helppo tämän pykälän nojalla torjua sellaisetkin vaihtoehdot joissa vammaisen henkilön kannalta ja hänen toiveidensa mukaan paras avustaja kuitenkin löytyisi oman perheen sisältä

nyt vielä korostan sitä mikä on täällä useissa puheenvuoroissakin noussut esiin että liikennevalvontaa ei siis olla vähentämässä eikä sen tasoa olla heikentämässä

ne ammattiosaajat liikennevalvonnassa samoin erityisesti tuossa ammattitaitoa vaativassa raskaan liikenteen valvonnassa edelleenkin säilyvät ja suorittavat tärkeää tehtäväänsä eikä myöskään ole tarkoitus ikään kuin supistaa sitä toiminta aluetta jolla liikennevalvontaa jatkossakin suoritetaan

on myös vaarana että kunnat ihan yksinkertaisesti tekevät taloudellisin perustein näitä ratkaisuja nimittäin omaishoidon korvaustaso on selvästi avustajan palkkaa pienempi

vaikeavammaisen ihmisen avustamisessa on paljon tilanteita joissa yksityisyyden ja koskemattomuuden rajat rikkoutuvat ja sen vuoksi ihmisen itsensä on olennaista saada määritellä mitä milloin miten missä ja kuka antaa henkilökohtaista apua ja joskus se paras avustaja on siitä omasta perhepiiristä vaikkapa oma puoliso

nimittäin tästä poliisin hallintorakenneuudistuksestahan jätettiin muutamia vastalauseita ja muun muassa liikkuvalta poliisilta tuli tämä vastalause

täällä on käyty keskustelua siitä onko tämä ideologinen lakiesitys vai lähteekö tämä säästötarpeista liikkeelle

tämä liikkuvan poliisin vaihtoehto ensinnäkin on mittakaavaltaan pienempi eli sen säästötavoite ei ole yhtä suuri kuin tässä pora iii hankkeessa ja sen lisäksi se perustuu tietyltä osalta siihen että tuota liikennevalvonnan kokonaishenkilötyövuosimäärää vähennettäisiin

uskon että molempia elementtejä tästä lakiesityksestä löytyy kuten tässä keskustelussakin on käynyt ilmi

itse olen pitänyt taas erittäin tärkeänä sitä että nimenomaan sitä henkilötyövuosimäärää ei vähennetä vaikka täällä edustaja hakkarainen hiukan arvostelikin sitä että on liikaakin tätä liikennevalvontaa tien päällä väärässä kohdassa

mutta kyllä minä ainakin myönnän sen että tämän asian tarkasteluun vaikuttaa myös se ideologinen lähtökohta millä tavalla ajattelemme lapsesta lapsen kasvatuksesta ja perheen merkityksestä lapsen hoitamisessa

kunnan on järjestettävä henkilökohtaista apua vaikeavammaisen henkilön hakemalla tavalla ellei sitä ole pidettävä erityisestä syystä vaikeavammaisen edun vastaisena

enää ei että nimenomaan siitä henkilötyövuosimäärästä pidetään kiinni ja on meidän kaikkien vastuulla totta kai ennen muuta ministeriön vastuulla mutta myös eduskunnan vastuulla valvoa ja edellyttää että siitä tasosta pidetään kiinni

kun tästäkin kävimme keskustelua valiokunnassa niin ministeriön edustaja sanoi että hän ei näe estettä etteikö tämän saman pykälän voisi muotoilla myös tällä tavoin niin kuin vammaisfoorumi esittää mutta tähän muutokseen ei sitten kuitenkaan löytynyt riittävästi tahtoa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on tulossa mietinnön mukaan voimaan syyskuun alussa

ja kun täällä keskustelussa nyt on tullut niin vahva tuki sanotaan lähes yksimielinen tuki tälle liikennevalvonnan tason ja kattavuuden säilymiselle niin uskon että tästä kyllä pidetään yhdessä huolta

kysyn edelleen

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissaan ja omissa lakialoitteissaan on esittänyt että voimaantuloa

arvoisa herra puhemies

no täällä esitettiin myös kysymyksiä että entä jos sitten jatkossa tuleekin sellaisia olosuhdemuutoksia että ikään kuin ne resurssit eivät riitäkään

ei varmasti tarvitse

kyllä tätä on hyvä meidän kysyä ei pelkästään liikennevalvonnan osalta vaan vaikkapa järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisen lisääntymisen osalta tai terrorismin lisääntymisen osalta

suuri huoli tämän esityksen toteuttamisessa ja tämän hyvän lain toteuttamisessa on se minkälaiset ovat kuntien taloudelliset resurssit avustajajärjestelmän järjestämiseen toivotulla tahdotulla tavalla sillä tavalla mitä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan

totta kai hallituksen ja eduskunnan tulee reagoida mahdollisiin muuttuviin olosuhteisiin mutta mielestäni nyt on tärkeää että me teemme useamman vuoden suunnitelman poliisin toimintakyvystä ja resursseista eteenpäin

välikysymyksellä tavoitellaan paitsi opposition tehtäviin kuuluvaa hallituksen toiminnan kyseenalaistamista myös laajaa yhteiskunnallista huomiota tärkeänä pidetylle asialle ja siksi on kyllä harmi että tämä vaalirahakohu jälleen kerran samoin kuin tämän päivän pääministeriin kohdistuvat uutisoinnit ohittavat huomioarvossa nyt käsiteltävän todella tärkeän asian joka on todellinen ihmisarvo ja ihmisoikeuskysymys

kyllä oman eduskuntaryhmäni arvio on että tuo hallituksen budjettiesitykseen merkitty summa on liian pieni

itse asiassa käytännössä tätä vastaavaa yksilöllistä harkintaa ovat edellyttäneet jo aiemman määritelmädirektiivin kohdat säädökset sekä voimassa olevan ulkomaalaislain momentin mukaiset säännökset joiden mukaan pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttamista harkittaessa suoritetaan yksilöllinen tutkinta

arvoisa puhemies

meillä on tällä hetkellä aika lailla ikääntynyt

heinz lähellä eläkeikää oleva ikärakenne nimenomaan päälliköiden ja hallintotehtävien osalta ja siinäkin mielessä nyt on otollinen aika tehdä tämä uudistus aivan näinä vuosina on otollinen aika koska meidän ei tarvitse mennä näihin raskaisiin irtisanomistoimenpiteisiin joita esimerkiksi tuolla puolustushallinnon puolella olemme nähneet ja mielestäni se on myös hyvää henkilöstöpolitiikkaa valtiolta että emme mene irtisanomisiin

kun uutistoimisto reuters on tänään todennut että suomen hallituksen toimintakyky on lamaantunut tämän kohun vuoksi niin kyllä se valitettavasti vaikuttaa koko eduskuntaan ja siinä mielessä olisi todellakin toivottavaa että tästä kohusta päästäisiin ohi

eli itse olen ymmärtänyt niin että tässä kohti on kysymys myös yksilöllisestä harkinnasta sen suhteen voidaanko ajatella että kyseisen henkilön kohdalla on kyseessä vakava haitta tähän aiemmin koettuun vainoon liittyen mistä sitten seuraisivat nämä pakottavat syyt jotka tässä momentissa mainitaan

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole tässä sosialidemokraattien välikysymyksessä mukana eikä kaikilta osin allekirjoita niitä näkökohtia joita välikysymyksessä esitetään mutta tässä keskustelussa on kyllä noussut erittäin tärkeitä kipukohtia esiin ja niitä huolia joita jaamme

tuon keskustelun aikana jäin ihmettelemään ministeri risikon kommentteja vanhustenhoitolain suhteen

sitä lakimiehen osaamista kyllä myös poliisilaitoksissa tarvitaan ja osa tästä henkilöstöstä voi sitten näissäkin tehtävissä palvella mutta muutaman vuoden sisällä saamme hyvin suuren osan tuosta hallintoresurssien vähenemästä hoidettua ihan näiden eläkkeelle siirtymisten kautta

pelkäsitte sitä että jos liian tarkasti vanhustenhoitolaissa määritellään vanhusten oikeuksia niin laitoshoidossa kuin avopalveluissa kävisi niin että minimistä tulee maksimi

ryhmämme on erityisen huolestunut siitä että hallitus on päätöksillään murentamassa suomalaisten tulevaisuudenuskoa lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvilla leikkauksilla samoin painottamalla leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen ja sillä tavalla syömällä näitä tulevaisuuden eväitä sekä ryhtymällä merkittäviin sosiaali ja terveyspalvelujen yhtiöittämistoimiin joilla ei ole laajaa yhteiskunnallista tukea enkä itse ole löytänyt niille riittäviä perusteluja

sitten täällä hallintovaliokunnan puheenjohtaja kyseli vielä mitä konkreettisia muutoksia tämä laki tuo suomen käytäntöihin

kuitenkin me tiedämme että kun päivähoitopalveluissa on vanhuspalveluihin ja vaikkapa koulupalveluihin verrattuna ryhdikkäät normitukset lain tasolla niin kunnissa leikkaukset joita nytkin tehdään eivät kohdistu päivähoitopalveluihin nimenomaan tämän jämäkän lain vuoksi

lainmuutos tuo ray ei konkreettisen muutoksen on että tämä lakiesitys tuo konkreettisen muutoksen lähinnä juuri näiden ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten kohdalla pyrkimyksessä luoda uudelleen yhteys ulkomailla oleskelevaan vanhempaan

meillä on muutakin erittäin vaativaa osaamista edellyttävää poliisitoimintaa kuin liikennevalvonta millään tavalla liikennevalvontatyötä väheksymättä esimerkiksi talousrikollisuuden torjunta

sen vuoksi jos haluamme vanhustenhoidon tasoa kaikissa kunnissa olla parantamassa niin kyllä täytyy rohjeta tehdä riittävän jämäkkä vanhustenhoitolaki

ei meillä ole erillistä hallinnollista yksikköä talousrikollisuutta valvovalle ja torjuvalle poliisille vaan sitä osaamista on siellä poliisilaitoksissa ja myös siinä on poliisiammattikorkeakoululla tärkeä rooli joten itse kyllä luotan että kyllä se osaaminen kun me siitä huolta pidämme pystytään hallintorakenteesta riippumatta järjestämään

täällä on paljon keskusteltu nyt tästä sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta ja vetoaisin nyt voimakkaasti hallitukseen että hallitus vetäisi pois sen päätöksen joka on tehty julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden yhtiöittämisestä

tässä nimenomaan tätä jäljittämistä jo nyt suoritetaan mutta jatkossa sitä tulisi suorittaa vielä senkin jälkeen kun alaikäiselle on myönnetty kansainvälistä suojelua

pelkään sitä että jos laki vain lähinnä kokoaa nykyiset ikäihmisten jo lakiin kirjatut oikeudet yhteen nippuun niin siitä ei kyllä vanhusten kannalta ole hyötyä

tämä sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus on erittäin tärkeä ja välttämätön uudistus jotta pystymme palvelut turvaamaan myös tulevaisuudessa ja uskon että kaikki eduskuntapuolueet ovat tämän tavoitteen ymmärtäneet ja ainakin itse haluan kaikin voimin olla tukemassa hallitusta siinä että tällä kaudella saataisiin tämä sosiaali ja terveyspalvelu uudistus aikaan

muistutan teille ministeri risikko että myös kokoomuspuolue viime kaudella vaati että seniorikansalaisten palveluiden takaamiseksi tulee säätää erillinen laki joka varmistaa aidon hoito ja hoivatakuun

pidän myös tärkeänä että pienet koululaiset saavat iltapäivähoitoa jos vanhemmat tekevät täyttä työpäivää mutta varmasti niissä tapauksissa jos siellä vanhemmat ovat kotona he ilomielin ottavat sen koululaisen lyhyen koulupäivän jälkeen kotiin eivätkä sellaiset lapset jää iltapäivähoitoon

vielä muutama päivä ennen eduskuntavaaleja te risikko tiedotteessanne selvensitte vaatimusta että nykyisellään hoivatakuu ei toteudu koska laki takaa vain pääsyn sosiaalipalveluiden tarpeen arviointiin ei itse palveluja

kaiken kaikkiaan meillä lainsäädäntö on jo hyvin pitkälle kaikissa muissa suhteissa tämän direktiivin mukainen mutta suomen kannalta tietysti merkittävää on se että nyt myös muissa eu maissa otetaan nämä samat käytännöt käyttöön mikä toivon mukaan vähentää sitten turvapaikanhakijoiden kohdalla tarvetta ikään kuin siirtyä maasta toiseen etsien sitä missä olisi ikään kuin se edullisin lainsäädäntö

tämä maininta katsottiin tässä virkamiesvalmistelussa siinä mielessä tarpeettomaksi että nyt on ajatuksena että kenties jollakin muullakin poliisilaitoksella näillä suurenevilla poliisilaitoksilla voi olla erityistehtäviä kuin pelkästään helsingillä

eli on rehellisesti tunnustettava että tämä kokopäiväinen päivähoitojärjestelmä on lähtenyt nimenomaan vanhempien työelämän tarpeesta siitä että on tarvittu kokopäiväistä hoitoa sen työpäivän ajaksi

toki helsingin poliisilaitoksilla niitä on joka tapauksessa mutta tämä on varmasti asia jota voitte hyvin siellä hallintovaliokunnassa katsoa onko se tarpeellista mainita siellä pykälässä vai ei

lauri oinosen esiin nostama vaatimus huoltovarmuuden turvaamisesta rokotteiden saamiseksi on sinänsä tärkeä

viime vaalikaudellahan vanhasen ensimmäinen hallitus teetti kaksi merkittävää selvitystä

mutta nyt tehtiin sitten uusi poliittinen kompromissi tämän valinnanvapauden toteuttamiseksi niin että edellytetään ja velvoitetaan yhtiöittämään nämä julkiset sosiaali ja terveyspalvelut

sitten haluan vielä näistä perheenyhdistämisistä sen verran todeta että viime vuosina kansainvälistä suojelua saaneiden perhesidehakemusten määrät ovat olleet hyvin merkittävässä laskussa eivät suinkaan nousussa

toinen oli elli aaltosen omaishoidon kehittämisestä tehty selvitys ja toinen professori sirkka liisa kivelän vanhustenhoidosta tekemä selvitys

kiitän lämpimästi valiokuntia ja niiden puheenjohtajia käsittelystä ja palautteesta

ehdotan tässä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia muutettavaksi niin että pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin siirtyvälle ikääntyneelle henkilölle on pyrittävä järjestämään mahdollisuus asua yhdessä puolisonsa kanssa

mielestäni kansallisen rokotetuotannon tai yhteispohjoismaisen rokotetuotannon käynnistämistä tulee harkita ja tulee selvittää

ja pelkään että tämä on juuri se sudenkuoppa joka saattaa kaataa tai ainakin hidastaa tämän uudistuksen toteutumisen

kyllä tässä on nyt ollut jo monta vuotta aikaa ministeriössä valmistella tätä vanhustenhoitolakia joka oli aivan keskeinen selvitysmies sirkka liisa kivelän ehdotus

mutta toisaalta jos mietitään tätä tilannetta jossa nyt olemme tämän sikainfluenssarokotteen kanssa niin en ole lainkaan varma siitä olisiko rokotuksissa päästy sen aiemmin liikkeelle vaikka meillä olisi oma kansallinen rokotetuotanto olemassa

herää kysymys miten huolehditaan sujuvista hoitoketjuista miten kannetaan kokonaisvastuu potilaasta miten huolehditaan demokraattisesta päätöksenteosta ja avoimuudesta jos tuotannosta vastaa yhtiöhallitus

myös kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tehnyt tästä samasta asiasta lakialoitteen niin että siitäkin voisitte katsoa mallia

täällä jossakin puheenvuorossa todettiin että tällä esityksellä ollaan murentamassa sisäisen turvallisuuden tunnetta ja tässä nyt vetoaisin teihin arvoisat edustajat vakavasti että emme olisi tarpeettomasti murentamassa kansalaisten turvallisuudentunnetta sellaisilla puheilla jotka eivät perustu todellisuuteen ja niihin tavoitteisiin joita tällä esityksellä on

meillähän on tällä hetkellä valitettavan usein sellaisia tilanteita joissa taloudellisen tai hoidollisen harkinnan perusteella ikääntyneet aviopuolisot erotetaan toisistaan ja sijoitetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa eri hoitoyksikköihin

tiedän että vasemmistoliittokin on myös tehnyt oman lakialoitteensa eli kyllä tätä pohjaa niin eduskunnassa kuin ministeriössäkin täytyy olla jo tehtynä niin että näin pitkään ei pitäisi enää joutua odottelemaan tämän lain säätämistä

eikö nyt olisi parempi mieluummin kehittää tätä valinnanvapautta palvelusetelijärjestelmän kautta ja huolehtia erityisesti siitä että myös pienillä paikallisilla sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajilla olisi mahdollisuus niitä palveluja olla järjestämässä

itselläni on se käsitys että saimme kyllä tätä rokotetta niin aikaisin kuin se tutkimuksellisesti oli mahdollista eli olimme kyllä ihan hyvässä kohdassa tätä jonotusta rokotteen saamiseksi

ja vaikka lainsäädännön tulisi turvata perhe elämän suoja niin puolisot saattavat joutua elämään elämänsä viimeiset vuodet toisistaan erossa kunnallisella päätöksellä

sosiaali ja terveydenhuollon palveluja järjestettäessä hyvä lähtökohta on se että ikäihmiset saavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan ja myös se että heidän yksilölliset tarpeensa otetaan hoitoratkaisussa huomioon

nyt on suuri vaara että kun nämä sosiaali ja terveyspalvelut suurina kokonaisuuksina maakunnissa yhtiöitetään suuret monikansalliset yhtiöt ikään kuin kaappaavat tätä palvelutarjontaa yhä enemmän ja kiihdyttävät tätä kielteistä kehitystä jossa pienet yritykset jäävät jalkoihin

itsekin olen huolestunut siitä että mielestäni harhaanjohtavilla kommenteilla on osittain sitä turvallisuudentunnetta nyt en viittaa kehenkään edustajaan vaan myös eduskunnan ulkopuolisiin tahoihin murennettu

se tuottaja jolta rokotteen tilasimme oli myös luotettava ja kärkijoukoissa pääsimme saamaan rokotetta

kyllä perhe elämän suojaan tulee sisältyä myös avioparin oikeus asua yhdessä iästä ja terveydentilasta huolimatta ja kun näyttää siltä että kunnallisilla päätöksillä ei pystytä tätä ilman erityistä lain velvoitetta turvaamaan niin mielestäni tämä kysymys tulisi saattaa lainsäädännöllä hoidetuksi

jos meillä ei olisi tätä uudistusta niin silloin olisi todellakin kansalaisten syytä olla huolissaan turvallisuudesta koska aivan niin kuin täällä todettiin reilu vuosi sitten olimme siinä tilanteessa että jos olisimme menneet sen kehystason pohjalta mikä periytyi jo viime hallituskaudelta huomautan

no näistä lähtökohdista hallitus teki viime keväänä kehyspäätöksen poliisin pitkän aikavälin resursseista mikä ensinnäkin oli erittäin tärkeä verrattuna siihen että poliisin määrärahoja on viime vuosina linjattu hyvin lyhytjänteisesti erilaisin lisämäärärahoin

sen selvityksen joka sisäministeriössä on tehty näistä perheenyhdistämislainsäädännön muutosten tarpeista johtopäätökset koskivat juuri tuota humanitäärisen suojelun kategoriaa mutta koska tuo kategoria tällä hetkellä on niin pieni ei ole nähty ainakaan kiireellistä tarvetta lainsäädännön muutoksille ja on tarkoitus että tämän vuoden lopulla vielä tarkastellaan tilannetta onko tarvetta lähteä lainsäännön muutoksia tässä suhteessa tekemään

näistä peloista meidän täytyy päästä yli tehdä sellainen vanhustenhoito että kansalaisten ei tarvitse pelätä vaan he voivat luottavaisesti suhtautua vanhuuteensa että heidät hoidetaan sittenkin kun he ovat heikkoja eivätkä pysty itse itsestään huolehtimaan

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja essayahn epäluottamuslause ehdotusta jossa kiinnitetään huomiota juuri näihin kipukohtiin joita puheessani mainitsin

nyt meillä on pitkän tähtäimen resurssisuunnitelma ja tämä koostui ensinnäkin tasokorotuksesta sitten tästä pora iiin mukanaan tuomasta uudelleenkohdennuksesta hallinnosta toimintaan ja kolmanneksi toiminnan tehostamisesta ennen muuta näiden tietohallintojärjestelmien avulla

eli ikääntyneellä pariskunnalla on oltava oikeus asua yhdessä silloinkin kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista

arvoisa herra puhemies

olen kyllä aika hämmentynyt ed

mustajärven ja muiden vasemmistoedustajien kovin kriittisistä puheenvuoroista tämän ehdotuksen kohdalla vaikka kyllä samalla totean että ed

sitten vielä arvoisa puhemies haluan mainita kun täällä useassa puheenvuorossa on puhuttu tästä poliisin tullin ja rajan yhteistoiminnasta että varsinkin näiden harva alueiden kannalta yhteistoiminta on erittäin tärkeää ja näitä harva hankkeen mukanaan tuomia kokemuksia ollaan laajentamassa nyt kaikille harva alueille eli tätä ensimmäisen partion periaatetta

mutta itse ymmärsin lähtökohtaisesti tämän esityksen myönteiseksi varsinkin niiden osalta jotka lomautetaan yhdeksi päiväksi viikossa

poliisitoimintaa ei tässä uudistuksessa supisteta vaan ainoastaan hallintoa vähennetään

tynkkysen kysymykseen että eikö tärkeintä ole se että lapsella on rakastavat vanhemmat

ilman muuta se on tärkeintä että lapsi saa osakseen rakkautta enkä missään nimessä rohkene lähteä kenenkään rakkautta mittaamaan missä perheessä lapsia rakastetaan eniten

täällä hallituksen esityksen perusteluissa väitetään että tämä esitys parantaisi palkkatasosta riippumatta kaikkien yhdeksi päiväksi lomautettujen asemaa yhden työttömyyspäivärahan määrällä joten ihan mielelläni kuulen eikö tämä kuitenkin edes joidenkin osalta paranna tilannetta kun heille tulee mahdollisuus joustavammin saada tätä työttömyyspäivärahaa jos lomautus kohdistuu esimerkiksi vain yhteen

mutta ei tässä laissa säädellä rakkautta vaan juridista vanhemmuutta

myös palveluverkkouudistuksessa lähtökohtana on palveluiden saatavuuden turvaaminen ja nimenomaan se poliisin kenttätoiminta eli halutaan turvata poliisin toimipisteet ja poliisiasemat kaikkialla suomessa myös siellä harvaan asutuilla alueilla

ei tällä lailla turvata lapsen oikeutta rakastaviin vanhempiin

sitten myös täytyy sanoa siitä yhteistoiminnasta jota viranomaisten poliisin tullin ja rajan välillä tarvitaan ja se on myös merkittävä lisä tähän turvallisuustoimintaan

mutta toivon ministeri brax että avoimesti nyt myöntäisitte sen että käytännössä tämä avaa mahdollisuuden myös perheen ulkopuolisen lapsen adoptoimiseen

hallituksen linjauksen mukaisesti liikkuvan poliisin hallinto myös yhdistetään paikallispoliisiin ja näin pyritään eroon rinnakkaisesta ja päällekkäisestä hallintorakenteesta

mutta vielä arvoisa puhemies kiitän tästä keskustelusta ja saamastani evästyksestä

ja vastauspuheenvuorot edustajat mustajärvi erkki virtanen päivään viikossa

mutta korostan sitä että kaikki nykyisin liikkuvan poliisin alaisuudessa toimivat poliisit säilyvät eli tuota poliisitoimintaa ja liikennevalvontaa ei olla vähentämässä ei myöskään raskaan liikenteen osalta

täällä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi yksin ottaa ottolapsen ilman tämän lapseksiottamispykälän rajoituksia

eli hän voi ottaa yksin perheen ulkopuolisen ottolapsen ja nyt kun tämä laki säädetään niin tämä toinen osapuoli voi sisäisen adoption kautta adoptoida tämän lapsen

ei sen ole tarvinnut tapahtua jossain muinaisessa menneisyydessä niin kuin totesitte puheenvuorossanne vaan aivan sen rekisteröidyn parisuhteen aikana

haluan myös eduskuntaa muistuttaa siitä että poliisin tunnusluvut ovat suomessa kansainvälisesti vertaillen hyvät ja ovat itse asiassa viime vuosina jopa parantuneet

ei siinä mielessä ole kysymys saivartelusta

erityisesti tämä koskee väkivaltarikoksia

mielestäni tässä on kysymys samantapaisesta asiasta kuin kotikuntalain kohdalla jossa nimenomaan puhuttiin siitä onko laitoshoidossa olevalla henkilöllä oikeus valita asuinpaikkansa

rajaliikenteen kasvu ja rajanylityksien sujuvoittaminen ovat erittäin tärkeitä tällaisena aikana jona on tärkeää saada piristystä talouslukemiin ja itärajan liikenne on erityisen merkittävää itä suomen kaupalle matkailualan yrittämiselle ja onkin myönteistä että rajavartiolaitoksen toimintamenoihin osoitetaan lisärahoitus nimenomaan näitten rajatarkistusten sujuvoittami seksi

laitoksessa hoidettavana olevalla henkilöllä tulee olla oikeus myös yksityiselämän suojaan siinä mielessä että hän voi päättää suhteistaan muihin ihmisiin ja ympäristöön ja varsinkin siitä että hän asuu yhdessä oman puolisonsa kanssa ja tämänhän myös suomen perustuslaki periaatteessa turvaa jokaiselle suomalaiselle

itse kyllä uskon että tästä ikääntymiseen liittyvästä sairaudesta jota ei ole selitetty hallituksen esityksen perusteluissa selkeästi ja johon ei myöskään mietinnössä kyetty ottamaan kantaa tullaan todennäköisesti vielä käymään oikeusjuttuja mihin se raja vedetään yhtenä esimerkkinä vaikkapa näön menetystä ja jopa sokeutta aiheuttava silmänpohjarappeumasairaus jonka riski kyllä iän myötä lisääntyy mutta tämä sairaus ei missään nimessä kuulu normaaliin iän aiheuttamaan toimintarajoitteeseen ja muitakin tällaisia esimerkkejä otettiin esiin joihin ei ole selkeää vastausta tullut

pidän myönteisenä myös sitä että valtiovarainvaliokunta mietinnössään vahvistaa tämän budjettiriihessä tehdyn päätöksen että kehyspäätöksen yhteydessä tulee edelleen tarkastella rajaliikenteen määrällistä kehitystä ja sen mahdollisesti vaatimia resurssitarpeita

sitä jatketaan edelleen

muistutan myös siitä että tärkeän ihmisen läheisyys tukee henkistä hyvinvointia ja tutkimuksinkin on osoitettu että kumppanin kanssa asuminen ehkäisee muistisairauksien puhkeamista

esimerkiksi yksin asuminen keski iästä lähtien lisää vanhuusiässä dementoitumisen riskiä jopa kaksin tai kolminkertaiseksi verrattuna ihmisiin jotka asuvat puolisonsa kanssa

ihan lyhyesti totean maahanmuutosta sen verran että turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi maahanmuuttovirastolle myönnettyä lisärahoitusta siis jatketaan mikä on erittäin tärkeää jotta turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja voidaan lyhentää ja todellakin myös tuota vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta aiotaan tehostaa mihin täällä puheissa kiinnitettiin huomiota

puhemiesneuvosto vetosi lähettää sitten jos vaalit vielä pöydälle panoa varten ristin väritykseen kahdeksas ja voimistelusta ja

jos ajatellaan ensi vuoden osalta oikeastaan kaikkien sisäministeriön hallinnonalojen kohdalla niin pitäisin tilannetta tyydyttävänä ja rahoituksen osalta myös hyvänä niin että pystymme tämän nykyisen toiminnallisen tason säilyttämään

ytimeen

ön neljästoista päivä ensimmäistä pidettävään seuraavaan tai siis tuo hyvän

eduskunnan seuraava istuntoon perjantaina huomenna edes se päivä tammikuuta kello kolmetoista

mutta varsinaiset huolet kohdistuvat kyllä sitten niille myöhemmille vuosille

tämä istunto pää ja a

eli nyt tällä hetkellä näköpiirissä olevien talouskehysten puitteissa on ihan selvää että niin poliisissa kuin rajavartiolaitoksessa ja toki myös muilla sisäministeriön toimialoilla myös se toiminnallinen taso laskee mikäli se rahoituskehys laskee

ja kyllä me olemme koko eduskunta tässä aikamoisen haasteen edessä se on ihan selvää ja juuri sen takia tämä parlamentaarinen työryhmä on asetettu jotta eduskuntapuolueet yhdessä voivat linjata minkälaisen sisäisen turvallisuuden tason haluamme sitten tuleville vuosille olla turvaamassa

kyllä ihan selvää on että se vaatii myös tiettyä poliittista tahtotilaa rahoituspanostuksista ja näen että se on seuraavan hallitusohjelman ja seuraavien hallitusneuvotteluiden paikka linjata se minkälaisen tason haluamme jatkossa omalle sisäiselle turvallisuudellemme niin poliisin rajavartiolaitoksen maahanmuuttohallinnon kuin sitten pelastustoimen osalta

mutta niin kuin totesin niin ensi vuoden osalta tilanne säilyy toiminnallisesti ja tästä osittain myös todellakin kiitos valiokunnille jotka ovat hyvin tarpeellisia lisäyksiä tähän budjettiin tehneet

arvoisa herra puhemies

tässä edustaja kokon puheenvuorossa toistui se sama virhe joka oli tuossa perussuomalaisten välikysymyksessä eli väite siitä että ollaan siirtymässä viiteen hätäkeskusalueeseen

lähetekeskustelua varten esitellään päivän yksi viidesosa puhemiesneuvosto erotetaan siellä pitää hallintovaliokunta keskustelu ministerin räsänen esittelee hallituksen esitys kuka hyvät arvoisa herra puhemies

kallis ryhmämme puheenjohtaja esittelikin perusteellisesti nämä lakialoitteet jotka ovat osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia ja suosittelen että edustajat suhtautuvat näihin aloitteisiin suurella vakavuudella sen vuoksi että kyllä monet niistä aloitteista ja ehdotuksista jotka ovat sisältyneet menneiden vuosien vaihtoehtobudjetteihin on otettu myöhemmin käyttöön

avun tarvitsijan paikantaminen on todellakin hätäkeskustoiminnassa oleellista mutta siinä on merkittävässä roolissa nimenomaan ajantasainen kartta aineisto ja tietotekniikka

jonkin verran oli lievien uupumustilanteiden ja väsymystilanteiden määrä lisääntynyt mutta sen sijaan vakavan uupumuksen määrä oli vähentynyt ja seuraava poliisibarometri on tulossa ensi vuonna joten silloin nähdään sitten mikä tilanne siinä on